siinä rajoitetaan niitä tiettyjä asioita jotta suomalaisilla ja muilla olisi mahdollisuus käydä siellä kansallispuistossa vierailemassa ja nauttimassa siitä kokonaisuudesta luonnon ympäristöstä

sitten kun siitä ruvetaan tinkimään kerta toisensa jälkeen on jännittävä katsoa mitä jää jäljelle

kun minä lähetin hesariin toistakymmentä kappaletta tätä kirjaa eri toimittajille niin sanaakaan ei mainittu mutta tähän tarkoitukseen se nollabudjetointi todella sopisi

no tällä kertaa jäi vielä niin paljon jäljelle että suojeluperusteet kohtuullisesti nyt kuitenkin täyttyivät ja vielä tästä kaikesta oli sovittu hallitusohjelmaneuvotteluissa

siinä tehtävässä olen sitten seurannut myöskin tätä asiaa mistä täällä edustajatoverit ovat pikkuisen otelleet viime aikoina ja yrittäjäjärjestöiltä lausuntoja vuoron perään pyytäneet

sehän tarkoittaa tavoitebudjetointia jossa siis jokainen yksikkö kertoo että me olisimme valmiit tekemään tietyn tehtävän tiettyyn hintaan ja sillä tavalla olisi helppo katsoa myöskin onko se toteutunut elikkä arvioida joka kerta erikseen oikealla tavalla tuloksellisuutta

asiassa olisi voitu päätyä toiseenkin tulokseen ja se olisi ainakin ollut varmasti semmoinen joka olisi sosialidemokraatteja tyydyttänyt mutta ei tuottajajärjestöjä

tähän sopii oikein hyvin pieni anekdootti historiasta joka liittyy siihen että meillä tällä hetkellä on sektorikohtainen valtionosuusjärjestelmä

olin kosken komitean yksi jäsenistä ja me olimme päässeet siihen tulokseen neuvotteluissamme ja keskusteluissamme että se tulos on juuri sellainen minkä puheenjohtaja tölli juuri äsken meille esitteli

on mielenkiintoista todeta että vielä täällä viime vaiheessa kalastusasiassa jouduttiin tinkimään siitä mitä muualla siis hyväksymään eräällä tavalla eriarvoisuus metsästysasioissa erittäin pyhät eläimet hylkeet ja merimetsot tulivat hallitusneuvottelujen hengessä kohdelluiksi niin suurella huomiolla kuin nyt vaan voi olla

ensimmäinen tehtävä liittyen tähän mietinnön sisältämään asiaan oli se että olisiko ratkaisu näihin asioihin tämä niin sanottu ruotsin malli

pyysin ministeriötä tekemään asiasta muistiot ja selvitykset ja se selvitystyö osoitti että tämä koko työllistämispolitiikan historia oli siinä määrin erilainen ruotsissa ja suomessa että tässä hädässä tämän koko rakenteen muuttaminen ruotsin mallin mukaiseksi ei näyttänyt olevan järkevästi ajettavissa oleva asia joskin poliittisesti myöskin mahdoton

kun kaikki oli melkein valmista tuolla säätytalolla huoneeseen purjehti olli pekka heinonen ja ilmoitti että ei käykään että pitää mennä sektorikohtaiseen valtionosuusjärjestelmään

arvoisa puhemies

se ei ole mikään itseisarvo että tämä opettajankoulutusyksikkö kajaanissa kuuluu oulun yliopistoon se aivan hyvin voi kuulua helsingin yliopistoon tai itä suomen yliopistoon tai mihinkä tahansa yhteisöön

arvoisa puhemies

minä olen hyvin tarkkaan yrittänyt kaikki varsinaiset yksilöpuheenvuorot kuunnella ja niissä poikkeuksetta on ollut sellainen hyvin selvä positiivinen fiilinki siitä että kyllä se finanssikriisi nyt alkaa olla ohi

kaikki kysyivät miksi

jos jokin eläin on jäänyt syvästi mieleen ammattibiologina siitä leipää yli puoli vuosisataa ansainneena niin skarvar det är mycket viktigt det är mycket viktigt skarvar merimetsot ovat kova juttu mutta ne on nyt otettu huomioon tässä että henki pois samoin kuin hylkeiltä kans

mutta minusta tässä nimenomaisessa asiassa on niin että mitä enemmän sitä ajattelen niin sitä enemmän olen sitä mieltä että valta pitää ottaa tänne

eduskunta hyväksyy lakiin sisälly mietinnön mukaisena että lakiehdotus ensimmäinen käsittely on päät

kun sitten on aika hyvin perehtynyt siihen mitä todellisuudessa on tapahtunut toteaa että tässä voisi olla jonkunlaisen aika kurjan yllätyksenkin paikka ihan lähitulevaisuudessa

satosen puheita kuunnellut täällä että ei tietysti sellaiseen hommaan pidä ryhtyäkään jossa tappio on täydellinen jo tiedossa olevalla starttihetkellä

tällaista itsehallinnollista valtaa ei ole kyllä mihinkään luovutettu kun ottaa huomioon sen mikä on ollut se järjestys näillä kahdella toimintayksiköllä kajaanin yksiköllä ja oulun yliopistolla

se on mielenkiintoinen tämä vakkasuomalainen ajattelu millä tavalla ratkaistaan epätäydellisen luonnon ongelma

niin vielä sitten että työpaikalla oleva varapuhemies tietää tämän asian että käännyin hänen puoleensa kun hän oli näissä ministerikuvioissa siinä eräässä välissä että yritettiin löytää sitten vuokratyöputiikit kuriin ohjelma oulussa joka sotki kaikki työllistämisyritykset

ei ole mitenkään tavatonta että tämä asia puhuttaa yhä edelleen onhan se puhuttanut jo pari vuotta

oulun yliopisto on näitten aikojen tuote kajaanin yksiköllä on pitkä historia

toisekseen valtavasti on tehty näitä leikkaustoimia ja kaikkea muuta mutta koko yhteiskunta on käytännössä pysähtynyt

mielenkiintoista oli se että näitten rannikkovesien todella arvokkaitten ruokakalojen kutualueet suojeltiin mutta sitten toiset halusivat että sijaan laitetaan kirolohia ja muita

uskallan nyt käyttää jopa äärimmäinen sanaa joka täällä on erittäin suosittu mutta jota itse hyljeksin aika tiiviiseen tahtiin

se tarkoittaa sitä että tässä talossa täytyy tehdä asiassa asiaankuuluva ratkaisu ja sen ratkaisun tulee olla sellainen että osoitetaan erityinen rahoitus ja sitten selvitetään mihinkä yliopistoon se kuuluu ja sillä siisti

edustaja toisensa jälkeen nousee pönttöön todistamaan että minä puhuin silloin ja silloin ja minä olen siis vaikuttanut tähän asiaan

mutta nyt sitten tässä viimeisessä vaiheessa mitenkä tästä kahden eu loukun järjestelmästä yritettäisiin löytää jokin ratkaisu koska tässä voi käydä todella huonosti

ne nostivat korkoa kreikan lainoista

se on ihan mukava kuulla koska minä olen puhunut tässä salissa enemmän kuin kukaan muu kansanedustaja koskaan niin minullahan on varmasti ollut sitten joku vaikutus mutta minä en ole vielä oikein tunnistanut sitä missä se olisi tapahtunut

saman tien kävi ilmi että irlannissa yksi ainut pankki anglo irish bank on sellaisessa tilassa että järjestäytymättömien luottojen määrä voi olla kolme kertaa irlannin valtion vuotuiset verotulot

tässä opetettiin vielä kaiken lisäksi aivan vakkasuomalainen uudenlainen lähestymistapa

ei minulla mitään tätä vastaan tietenkään ole

toinen asia mikä liittyy tähän puheen valtaan ja puheen voimaan on se että minä olen ymmärtänyt että perustuslain takia nämä asiat nämä asetuksen tietyt kohdat piti siirrettämän lain tasolle

se on sillä tavalla että jos tällä kaikella uhrauksella syville periaatteille kuitenkin saadaan kohtuullinen enemmistö tänne taakse niin hyvä homma

miettikää vähän mistä tässä on kysymys

portugalista ja espanjasta on tullut samanlaisia viestejä ja vielä kaiken lisäksi kiinan keskuspankki notkuu järjestämättömien asuntoluottojen kanssa

kysymys on siitä että pitää löytää ryhmäpoikkeusasetus homma pois ja sitten tämä onneton de minimis

elikkä se oli väistämätön tulos että jos se puheella siirtyi sieltä asetuksesta lain tasolle niin sehän on mahtavaa puheen voimaa ja minä onnittelen kaikkia jotka saavat siirtymään

siis toisin sanoen pitäisi varautua siihen että eduskunta saa hallitukselta jos tiukka paikka tulee viikoittain raportin siitä mitä todellisuudessa finanssimaailmassa maapallolla tapahtuu

ihan lyhyesti vaan esittely pöytäkirjaan siitä että tässä on kysymys euroopan unionin yleisen maatalouspolitiikan niin sanotusta välitarkastuksesta aiheutuvasta muutoksesta tilatukijärjestelmään ja tämä on pystytty hoitamaan valiokunnassa myöskin asian hankaluudesta huolimatta yksimielisesti keskustelu on päättynyt kaava ylittää sisko toisen käsittelyn eduskunta hyväksyy ehdotukset sisälly

ja sitten kolmas asia on se minkä takia ympäristöministeriössä tämä asia on sitten klikkaillut aika pahemman kerran

sitten rupesimme kehittelemään tässä mallia että kun ei satosista pääse millään eroon niin totta niin ennen sitä tarkoitan siis pienellä kirjoitettuna elikkä siis tästä työllistämispolitiikkainstituutiosta niin silloin pitää pienellä kirjoitettuna satosten kanssa ruveta elämään yhteiseloa

vielä lopuksi harmaasta taloudesta

minä en epäile hetkeäkään tämän lakialoitteen sosiaalisuutta ja sitä että sen esittäjällä on vilpitön pyrkimys tässä asiassa

jos on yksi ainut virkamies näin isojen asioitten takana niin kyllä siinä helposti herpaantuu valppaus ja siinä sitten käy vähän huonosti

mutta sanon tässä samaa minkä olen sanonut lähestulkoon lukemattomia kertoja tässä salissa vastaavanlaisessa tilanteessa että tällaisiin pitäisi aina laittaa ylös kuka viulut maksaa siis mikä on taloudellinen seuraamus ja kenenkä kukkarosta se on pois niin että esitykselle tulisi jotakin sisältöä

silloin rakennettiin sellainen ajatusmalli että kun meillä on näitä tämmöisiä työttömien yhdistyksiä ja palveluyhdistyksiä ja vaikka sun mitä niin tehdäänkin niistä koalitio ja tehdään niille tämmöinen katto organisaatio

jos siis tämä tulo olisi valtion käytettävissä niin velan määrä puoliutuisi siitä mitä ensi vuodelle on suunniteltu velkaa tehtävän

ei voi väittää ettei ed

virtanen ollut aikoinaan aivan oikeassa tässä asiassa ja nyt vaan käytiin tämmöisen polun kautta tähän tilanteeseen ja sen kanssa on nyt elettävä

en nyt paljon viitsisi ystävä ed

tämähän on myönteinen prosessi joka tapauksessa ja kun puhutaan paljon finanssikriisistä ja sen tuloksena syntyneestä talouskriisistä niin ei se aina huono asia ole

edustaja

arvoisa puhemies

hän lyhyesti ilmoitti että yhtyy siihen mitä on sanottu ja vielä sanoi kenenkä välittämään näkemykseen yhtye soli hoover

hyvä hallitus jatkaa ystävällistä toimintaa maapallon veroparatiisien elämän helpottamiseksi

poissa tiedusteltiin

siitä on hyvinkin paljon nyt nimenomaan tässä tapauksessa maailmanlaajuisesti myönteistä tulosta sen puolesta että nyt infraa pannaan kuntoon

ja aina yhden yhdistyksen resurssit ajetaan loppuun ja sitten taas uuden ja sitten se emoyhdistys on vielä yksi resurssi siinä

yleiskeskus hän yhtyy

jos meillä olisi voimakas talouskehitys siis talouskasvu niin tällaista infraan kajoamista ei missään nimessä tapahtuisi

elikkä elämä on yhtä de minimistä

arvoisa puhemies

teknokylä oulusta tulikin de minimis kylä mutta pystytään tämä työttömien asia jollakin tavalla hoitamaan ja sitten nämä todella vaikeasti työllistettävät omana hommanaan

elikkä muulta osalta viittaan siihen mitä edustaja virtanen

tässä on se hyvä puoli ettei tarvitse kysyä paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä yhtään mitään elikkä tämä henkinen voimavara jää käytettäväksi ihan kokonaan yrittäjäyhdistyksien kanssa ihan muutoin siis se henkinen painolasti vapautuu kysyä sieltä ohjeita joka päivä mitä me saamme tehdä kun pelataankin eu ehdoilla mukisematta ja sitten neuvotellaan voisimmeko me keksiä jotakin aivan omaa yhteistä hommaa

puhevuori keskustelu on päättynyt tätä voi myös nimetä vähintäänkin voisi lähettää olkiluodon valiot g

tämähän on hyvin sympaattinen senioripoliittinen aloite

isojen terveys valiokunta

ja kun tämä kirkastui siis luovuuden kautta niin siitä seurasi että ei tarvinnut enää pingottaa eikä yrittää työministerin kanssa neuvotella asiasta kun sekään ei näyttänyt tuottavan sitä tietä tulosta mutta näin luotiin järjestelmä joka toivottavasti pelaa ihan hyvin

pöydälle panoa varten esitellään taideyhdistyksen kahdeskymmenes

oulun yliopisto on ruvennut jo meiltä emerituksilta ja emeritoilta keräämään rahaa ja syyllistänyt meidät suorastaan niillä kerjuukirjeillä

voimistelu terottaa että pientä pannaan pöydälle kolmas joulukuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttyä ja samoin verotusasiat ja kaksikymmentä viisi

totean ed

tässä nyt arvoisa puhemies on semmoinen hallituksen esitys

ei nyt pidä mitään lepäillä eikä mitään muutakaan

aina pitää olla ostamassa ja ostamassa ja lisää ostamassa vaan

tätä keskustelua on ollut mielenkiintoista kuunnella siinä katsannossa että satun olemaan täällä helsingissä toimivan tv sisältötuotantofirman hallituksen vetäjä ja näitä asioita pohdiskellaan ihan jatkuvasti

elikkä minä en usko valvonnan varsinaiseen rooliin juuri ollenkaan

tarkastusvaliokunnan kunnianarvoisa puheenjohtaja jo tyhjensi koko pajatson kunnon demarin tavoin niin että sitä ei ole tarve paikata mutta sen sijaan kiinnitän muutamaan näkökohtaan huomiota

saarisen äskeisen puheenvuoron loppuosaan voi lämpimästi yhtyä ja osa sopii tuossa mikä

kysymys on moraalis eettisestä orientoitumisesta ja vastuun tuntemisesta siitä että se mitä tuotetaan ei tule massalevitykseen tavalla joka tavallaan pakkosyöttää haitalliseksi koettuja ja katsottuja ohjelmia siinä ajassa jota asenteellisesti nyt edustamme

ensinnäkin totean että on ihailtavaa että tämäkin tarkastusvaliokunnan tämän vaalikauden ohjelmaan ottama vähän hankalan oloinen asia pystyttiin tutkimuksen avulla ja vihdoin erittäin pikaisen käsittelyn avulla saattamaan sellaisena versiona eduskunnan ison salin arvioitavaksi että ne kriittiset asiat ovat myöskin siinä tilassa että ehdotetaan uusia menettelytapoja

nimittäin kun täällä on varsin moneen kertaa viitattu kreikkaan ja sosialidemokraatit ovat omalta osaltaan tehneet omat johtopäätöksensäkin jotka on jo eduskunnan pöytäkirjoihin kirjattu on syytä palauttaa mieleen kuinka se se

minä toivon tästä mekusta jota ollaan tässä perustamassa nyt semmoista oikein kunnon sisältötuottajien ja lähetysvastaavien eettistä seuraajaa ja ohjaajaa

sitä tarvitaan

täytyy sanoa että kun puheenjohtaja ahde esitteli nämä suunnitelmat niin pikkuisen ajattelin että mitenkähän tämä tehtävä onnistuu

ja sitten viime vaiheessa kun tämä henkilöpsykologia ei tuolla omistajaohjauspuolella oikein ollut niin kuin täydellisessä virityksessä niin tuli semmoinen mieliala että mitenkähän tässä meille poloisille valiokunnan jäsenille oikein käy mutta uljaasti tästä tehtävästä sitten kuitenkin selvittiin

sitä pitää että pysyy leikissä mukana

siinä kerkiää jo nukahtaa ja ihmetellä mihinkä tässä oikein pyritään kunnes tulee viimeiseen virkkeeseen jossa sanotaan

aivan edelleen siinä samassa

elikkä se ei oikeastaan ollutkaan enää yhtään mitään mutta tekstiä piti saada että vaikuttaisi arvokkaalta

arvoisa puhemies

ja jos ajatellaan sitä että täällä rupeaa olot vähän nykyisestään vaikeutumaan niin on erinomaisen hyvä että näin eri aloilla on olemassa perusstruktuuria jota voidaan sitten yhteiskunnan hyväksi käyttää että ei tarvitse tavallaan tämmöistä taloudellista toimeliaisuutta uudestaan luoda se on aika hankalaa

rantakankaan äskeisen esiintymisen hengessä ja sydämessä canossan matkaksi jossa hän peruuttaa aikaisemmat puheensa ja tulee hallituksen ruoteliin kaikilla mielensä ilmaisuilla

eihän tällainen valtio ollut silloin eikä ole sen jälkeen ollut emu kelpoinen

valco esimerkit ja muut muistuttavat historiasta että vaikka kuinka paljon hyvää tahtoa on ja hyviä konsulentteja apuna niin siitä huolimatta hommat voivat olla hankalia toteuttaa

tämä tarkoittaa silloin sitä että hallitus voi olla ryhdikkäästi loppuun saakka näissä karkeloissa mukana ympäristöministeriö säilyy ja ed

ministeri thorsin esittelypuheenvuorossa kiinnitän erääseen sanaan ja ilmiöön huomiota ja totean siihen että samaan ilmiöön liittyy ehkä vähän muutakin

rantakangas ei puheillaan häiritse ministeriön virkamiesten joulurauhaa ei uudenvuoden rauhaa ei työrauhaa ministeriöissä ja myöskin antaa sellaisen vakuutuksen että hommat menevät tätä samaa rataa eteenkinpäin

ensinnäkin näistä kertomuksista

meillähän on olemassa erään erityistehtäväyhtiön osalta laissa jo velvoite tuoda vuosikertomukset

mutta arvoisa ministeri minulla on henkilökohtaisia seurantakokemuksia eräästä toisesta minusta vielä vähän vakavammasta ilmiöstä